mutta kun tämä valmistelu hoidettiin tällä lailla puolihuolimattomasti niin ei paneuduttu myöskään siihen onko vaihtoehtoja tätä asiaa rakentaa niin kuin voimalaitosverotuksessa on tehty sillä tavalla että yleisen kiinteistöveroprosentin yläpuolinen osa ei olekaan verotulon tasauksen piirissä jolloin näille vanhoille voimalaitoskunnille korvataan tavallaan sitä menetystä joka niille on vuosikymmenten aikana tullut

kolmantena asiana sosiaalihuoltolaissa valtioneuvostolle säädetään toimivalta myöntää kunnille oikeus poiketa tästä tehtävien siirrosta jos alueella ollaan muodostamassa puitelain vaatimukset täyttävää kuntaliitosta tai järjestämässä sosiaali ja terveydenhuollon tehtäviä suuremmissa kokonaisuuksissa kuin puitelain mukaisista päätöksistä johtuu

on monia tapauksia joissa sitten ei ole toimittu asianmukaisesti ja siihen taas meillä on omat valvontaviranomaiset jotka puuttuvat siihen tilanteeseen jotta asianmukaisesti

valtioneuvoston metropoli selonteon valmisteluun sen loppuvaiheessa osallistuneena haluan myös kiittää hallintovaliokuntaa nyt käsiteltävänä olevasta mietinnöstä ja sen hyvästä laatimisesta

tässä on kysymyksessä perustuslain muutos jossa muutettaisiin vaalipiirien lukumäärää perustuslaissa niin että nykyinen vaalipiirien vähimmäismäärä muuttuisi enimmäismääräksi eli alaraja muuttuisi ylärajaksi

kiskot loppuvat ja kuntauudistusjuna pysähtyy

olemme samaa mieltä tästä perusasetelmasta eli väestörakenteen muutoksen rahojen ehtymisen palvelutarpeen kasvun ja uhkaavan työvoimapulan vaikutuksesta uudistukseen

arvoisa puhemies

tämä on periaatteellisesti erittäin iso asia

helsingin seudun haasteisiin ei vastata reagoimalla jälkikäteen vaan haasteet on tunnistettava ennen kuin niistä tulee ongelmia

nyt tässä olisi syytä pysähtyä ja liittää tämän asian tarkastelu valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen yhteyteen

koska suomessa olosuhteet kunnissa poikkeavat toisistaan huomattavasti ei ole ollut ennen eikä myöskään ole nyt tarpeen määrittää asukaspohjarajaa ehdottomaksi

tämä on erittäin epäoikeudenmukainen menettelytapa

osaoptimoinnista on päästävä sitoutumiseen ja yhteisten etujen ajamiseen

ei tämä kuntauudistus voi olla pelkkää mekaniikkaa

se on aika merkittävä muutos

tämän asian tausta on jyrki kataisen hallitusohjelmassa johon kirjattiin monivaiheisten neuvotteluiden jälkeen koruttomasti näin

metropolialueista puhuttaessa keskuskaupungin ja ympäristökaupunkien suhde alueellisen eriytymisen pysäyttäminen sekä kasvun ja kehityksen välinen vaikea yhtälö nousevat esiin maasta riippumatta

täytyy ottaa hyvin laajasti huomioon mistä tässä on kysymys

poikkeusperusteita tulkittaisiin jatkossakin aiemman käytännön mukaisesti ja ne poikkeukset joita on käytetty kunta ja palvelurakenneuudistuksen seurantaryhmässä on nyt sitten uutena poikkeuskriteerinä nostettu lain tasolle

mitä tekee sdp kestääkö teidän kanttinne

nyt ministeri virkkunen te teetätte tällaista mekaanista kuntarakennekarttaa ja sen tuotte että tämä ratkaisee

arvoisa puhemies

kun kunnan päätöksillä jo aiemmin on kiinteistöveroprosentit nostettu keskimääräistä korkeammalle niin mikä on se tekijä jolla oma kunta voi siihen vaikuttaa

yhteistä niille on pyrkimys hallintorakenteisiin joilla suuret maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmat voidaan ratkaista

tämä on varsin erikoinen kirjaus että todetaan yksiselitteisesti ilman valmistelua että sitoudutaan perustuslain muutokseen näin merkittävään muutokseen

ei ole tarkoituksena että jo toimivia yhteistoiminta alueilta pirstotaan vaan tarkoituksena on rakentaa mahdollisimman toimiva kokonaisuus

nämä kysymykset ovat varsin tuttuja helsingin seudullakin ja niihin ei tähän mennessä ole riittävän tehokasta ratkaisua löytynyt monista yrityksistä huolimatta

puitelain tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle

kun katsotaan näitä kokonaisvaikutuksia viimeksi tänään sain kuntaliiton selvityksen mikä vaikutus on näillä kaikilla toimenpiteillä jotka tässä on lueteltu ensi vuoden veroprosentin korotuspaineeseen

no tämän kirjauksen pohjalta oikeusministeriö sitten asetti parlamentaarisen työryhmän valmistelemaan tätä lakiesitystä

puheenjohtaja sipilä on ehdottanut korpilampi tyyppistä seminaaria jossa hallitus ja oppositio yhdessä kuntien ja asiantuntijoiden kanssa hakisivat yhteisymmärrystä kuntien ja palveluiden uudistamiseen

arvoisa puhemies

eli kun me katsomme tätä peilaamme nyt tätä tupakkaveroa niin on myös arvioitava mitkä ovat tämän terveysvaikutuksen kustannukset

on selvää ja on hyvin tiedossa se että määrärahat ovat hyvin rajalliset ja niukat

arvoisa puhemies

mielestäni hallintovaliokunnan mietinnössä metropolin kehittämisen kannalta olennaisin viesti kiteytyy kahteen virkkeeseen jotka kuuluvat näin

niiden puitteissa mitä tällekin vuodelle on osoitettu suunnilleen pitää tulla toimeen

kun tupakkaveron tuotto tuskin riittää niiden terveysongelmien hoitamiseen kyllä tässä on erityiset perusteet nostaa tupakkaveroa

suurin osa kunnista on tehnyt jo ratkaisunsa mutta vielä monella kunnalla on päätöksenteko kesken ja nyt tämä aikatauluhan on se että kuntien olisi päätökset tehtävä ensi elokuun loppuun mennessä

tässähän toteutui jo se klassiseksi tullut entisen ministerin toteamus että minä teen nyt päätöksen keksi sinä perustelut

yhteisiin haasteisiin tulee vastata ja seutua on kehitettävä kaikkien helsingin seudun kuntien kesken sekä yhdessä valtion kanssa

hallituksen on vedettävä tämä esitys pois eduskunnasta

yhteistä näkemystä ja tahtotilaa tarvitaan useissa asioissa

on kehitettävä yhtäältä neljää pääkaupunkiseudun kuntaa ja toisaalta koko laajempaa metropolialuetta jonka mielestäni tulisi ulottuvuudeltaan yltää aina uudenmaan maakunnan tasolle

lopuksi on syytä palauttaa mieliin paras hankkeen iskulause jonka ilmeisesti silloinen alue ja kuntaministeri hannes manninen totesi

kuitenkin julkisissa puheenvuoroissa kiinnitetään edelleenkin ehkä liikaa huomiota vain neljän kunnan yhteisten kysymysten ratkaisemiseen tai alueen kuntaliitoksiin

jos haluat muutosta löydät aina keinot